jos meillä tällä alueella on esittää sellaisia uudistuksia sellaisia innovaatioita jotka luovat kasvuun uutta toivoa niin meillä on mahdollisuus selvitä myös tässä ajassa työllisyyden hoidon määrärahoista mutta jos tämä jatkonäköala puuttuu niin kuin se nyt ikävä kyllä liiaksi puuttuu sitten me olemme erittäin tiukoissa niiden määrärahojen osalta joita täällä niin tänä vuonna kuin ensi vuonnakin käsitellään

yhdyn niihin puheenvuoron käyttäjiin jotka ovat huolissaan siitä menevätkö eräin osin nämä oikeudelliset tulkinnat överiksi että ryhdytään tulkitsemaan hyvin rajoittavalla tavalla ja terveen talonpoikaisjärjen vastaisesti

ministeri kataiselle haluaisin sanoa näihin historiatietoihin kun te täällä lupasitte oikaista tulevaa ministeri urpilaista niin rohkenen kuitenkin sanoa niin että kyllähän viime vaalikaudella ministeri katainen puututtiin tähän eläkesäästöhommaan

kun sanotaan että pelotellaan vaikkapa nyt tämän työnäytteen osalta niin sillä mitä edustaja jalonen täällä hetki sitten kertoi hänhän oikeastaan vahvisti sen mitä sanoin koska ette te kahdenkaan puheenvuoron jälkeen sanonut yhtään kohtaa joka esityksessäni oli väärin

te olette hallituksessa te voitte toteuttaa tai jättää toteuttamatta omat ehdotuksenne jos te uskotte niihin ehdotuksiin mitä te neljä vuotta täällä olette eduskunnalle kertoneet

tästä suvivirsikysymyksestä on tietysti moneen kertaan puhuttu ja siinä onneksi järkevä tulkinta on voittanut että totta ihmeessä suomalaiseen kulttuuriin kuuluu suvivirren laulaminen koulun päättäjäisissä ja niin kuin täällä on todettu ei sen pitäisi ketään loukata

sitten täytyy olla niin että tietyissä asioissa täällä asuvilla oman kulttuurinsa kehittäneillä täytyy olla oikeus siihen omaan kulttuuriinsa ja sen harrastamiseen

niiden jotka tänne tulevat täytyy ottaa se huomioon niin kuin me sitten vastaavasti annamme mahdollisuuksia myös eri tavoin uskoville harrastaa omaa kulttuuriansa

jäänkin odottamaan hyväksyykö keskusta tämän menettelyn myös viljelijäaloilla että otetaan sitten vastaan ilmaistuotteita ja katsotaan että kun on otettu riittävän monta sataa kiloa perunoita vastaan ilmaiseksi niin ehkä niistä sitten voidaan joku kauppakin tehdä

se koski ei kanslerin vaan eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöstä joka aikoinaan päätyi siihen havaintoon että vantaan seurakunta ei voinut jakaa jokaiseen talouteen omaa seurakunnan informaatiota sisältävää lehteä sen takia että tämän lehden vastaanotto loukkaa mahdollisesti niiden oikeuksia jotka eivät kuulu kirkkoon ja tämä ehdittiin jo kertaalleen kieltää

nyt käsittelyssä oleva lakiehdotus on poikkeuksellisen tärkeä suomen kehittymisen kannalta ja erityisesti siltä kannalta miten meidän yhdyskuntarakenteemme tulee jatkossa määräytymään

tässä tehtävät ratkaisut ovat kauaskantoisia ja tietenkin koko lainsäädännössä nyt ei muutoksen kohteena olevilla asioilla on myös merkitys tämän kokonaisarvion tekemisessä

kun tästä on käyty moneen kertaan eduskunnassa tarpeellista keskustelua niin toivoisin että ylimmät lainvalvojat ottaisivat huomioon sen näkökulman joka mielestäni eduskunnasta on tullut moneen kertaan sanottua että tätä tolkkua saisi myös käyttää tässä harkinnassa

kaikki päätöksenteko ja siihen liittyvä kaavojen hahmottaminen ei voi olla yksin kunnilla ei myöskään yksin maakuntaliitoilla ja sanon tämän myös yhden maakuntaliiton hallinnossa mukana olevana päättäjänä

mitä tulee näihin ehdotuksiin niin on kuitenkin syytä sen verran historiaa ensin palauttaa mieleen että edustaja rinnehän teki tämän ehdotuksensa ollessaan ministeri rinne niin että se oli kyllä viime vuoden puolella tehty ehdotus ja se kuvaa sitä että asioita voidaan tehdä sekä hallituksesta käsin että oppositiosta käsin

arvoisa puhemies

siinäpä se on

sitä kautta työllisyys lähtee kasvuun ja tulee myös vähempi tarvetta näihin työllisyysmäärärahojen korjauksiin joihin nyt edelleenkin on huomattava tarve olemassa

ryhmämme on käynyt tästä monipuolisen keskustelun ja samalla kun se toteaa että valtakunnallista harkintaa tarvitaan se näkee myös että tässä käsittelyssä on myös kiistattomia ongelmia ja niitäkään ei voi unohtaa

arvoisa puhemies

meillä on edelleenkin iso kunniavelka sotiemme veteraaneille ja on todella tärkeätä että ne lupaukset jotka eduskunta on muun muassa juhlaistunnossaan antanut veteraaneille toteutetaan ja tämä joukko saisi elää viimeiset päivänsä ja vuotensa mahdollisimman inhimillisesti

aivan erityisesti pidämme tärkeänä sitä että kaavoitusta tehtäessä työssäkäyntialueet noteerattaisiin kun ratkaisuja näistä kaupalle tärkeistä hankkeista ja myös ihmisille tärkeistä hankkeista tehdään

ne ovat kuitenkin pohjoiselle euroopan reunalla olevalle kansakunnalle täysin välttämättömiä jotta me voimme ylipäänsä olla mukana tässä maailman kanssakäymisessä

kun tunnustamme nämä vaikeudet ja kannatamme ympäristövaliokunnan esittämiä lausumia näemme tähdelliseksi ottaa esille vielä vähän voimakkaammin yhden asian joka tässä yhteydessä on nyt lausumien muodossa tapahtunut ja se koskee sitä mikä on päätöksentekomenettely maakuntakaavojen osalta

siinähän on eri osiot täällä on puhuttu kokonaisvaikutuksista meillä on eläkkeiden taso sitten meillä on tämä menopuoli josta täällä on paljon puhuttu tulonsiirrot ja sitten meillä on verotus ja nyt näyttää siltä että näissä kaikissa on tapahtumassa aika lailla kehnoa kehitystä

eli merkitystä on sillä että kun maakuntakaavat vahvistetaan niissä tapahtuu monipuolinen harkinta myös valtakunnallisesti ja myös tämän päätöksenteon hyväksyttävyyden kannalta on tärkeätä että voidaan luottaa siihen että kaikki näkökohdat ovat tulleet huomioiduiksi

tällä veropuolella olemme saaneet kuulla ja ilmeisesti tänään vielä on käsittelyssä että hallitus kääntää monen vuoden yhteisymmärryksen puolueiden kesken uusiksi että eläkeläisiä ryhdytään verottamaan kovemmin kuin työssä olevia

arvoisa puhemies

tämähän on myös muualla maailmassa keskustelun kohteena ja on luotu eri järjestelmiä jotta yhteiskunnan päätöksistä yrityksille syntyvät ylisuuret voitot voisivat olla koko yhteiskunnan käytössä

sen johdosta ehdotan että eduskunta hyväksyisi ympäristövaliokunnan lausumien lisäksi lisälausuman joka kuuluu seuraavasti

eduskunta edellyttää että hallitus selvittää maankäyttö ja rakennuslain kokonaisarvioinnin yhteydessä maakuntakaavojen vahvistamismenettelyyn liittyviä kehittämistarpeita sekä mahdollista tarvetta siirtää maakuntakaavan vahvistaminen valtioneuvoston yleisistunnon päätettäväksi

kysymyshän on siitä että sähkömarkkinoilla toimittaessa sähkön tuotantohinta määräytyy tässä yhteispohjoismaisessa pörssissä sen kaikkein kalleimman tuotetun sähkön mukaan

se kaikkein kallein sähkö pitää sisällään kioton sopimuksesta aiheutuvan lisäpäästökauppaoikeuksien hinnan hiilidioksidipäästöjen lisähinnan

on siis perusteltua katsoa tämäkin asia asiallisesti lävitse ja katsoa mitkä tekijät mahdollisesti puoltaisivat koko valtioneuvoston käsittelyä vahvistamisesta päätettäessä

nyt kun sitten tuotetaan sähköä joka tuotetaan sillä tavalla että siinä ei ole tätä hiilidioksidipäästöä niin kuin vesivoimassa ja ydinvoimassa on niin ilman että näissä yhtiöissä tehdään yhtään mitään nämä vanhat oikeudet tulevat kultakaivoksiksi

olen tietoinen niistä näkökohdista joita asuntoministeri ensimmäisessä käsittelyssä esitti ja koen että tämän asian lausuminen eduskunnan koko salin mielipiteenä olisi arvokas asia jatkovalmistelua ajatellen

täytyy sanoa että kun kuuntelee tämän hallituksen ministereiden vastuunoton linjaa niin tuntuu siltä että tässä tasavallassa on ollut varmaan kahdentoista vuoden kausi että on ollut vain demariministereitä ja vain he ovat tehneet päätökset kuinka paljon rahaa käytetään

arvoisa puhemies

nyt tämä meidän logiikkamme menee niin että ennen kioton sopimusta tehtyyn vanhaan tuotantoon jonka arvo on kioton sopimuksen tuloksena moninkertaistunut voidaan kohdistaa tällainen lisävero joka osan siitä tuotosta tuo yhteiseen käyttöön

itse olette sen päättäneet niin kuin tälläkin vaalikaudella ja odotan mielenkiinnolla kun pääsemme keskustelemaan siitä kummalla kaudella loppujen lopuksi parannettiin sosiaaliturvaa enemmän

mutta kun meillä on paljon muita toimijoita tästä lisähyödystä joka tulee vain yhteiskunnan päätöksistä ei sen takia että nämä sähköyhtiöt ovat toimineet erityisen hyvin tai tehokkaasti osan ottaminen yhteiskunnan käyttöön olisi erittäin järkevää

keskustelu tästä aihepiiristä on tarpeellista ja todellakin edustaja zyskowicz on tehnyt tässä erinomaisen hyvää työtä tämän pohdinnan aikaansaamisessa

dem

arvoisa puhemies

myös hevosten rustosille että työterveys oy b lääkitys luovan otteen välityksen yh kymmenesosia kuin myös kun täällä on että

edustaja

minä en usko että salissa on yhtään mihinkään puolueeseen kuuluvaa ei edes svenska folkpartietiin joka ei tätä tavoitetta allekirjoittaisi

tämä arvostus voi myös paljon käyty keskustelua siitä miten kaikkein köyhimpiä voidaan auttaa totean että tässä on nyt se tapa jolla niitä kaikkein köyhimpiä voidaan auttaa ettei olla siinä tilanteessa että se mikä sanotaan niille kaikkein köyhimmille tulevaksi onkin etuutta joka viedään pois

mutta sitten kysymys on siitä että kun siellä työpaikalla ollaan niin kyllä teidän edustaja satonen se täytyy myöntää että se työntekijä on siinä suhteessa auttamattomasti heikompi osapuoli kun työehdoista sovitaan kun paikalla on työnantaja joka voi sanoa että jos tämä ei kiinnosta niin täällä on toinen tulija joka tekee tämän tällä ehdolla

jos ollaan kiinnostuneita kaikkein pienituloisimpien ihmisten auttamisesta kehottaisin ottamaan tämän lakiehdotuksen vakavasti ja jo viemässä oli myös

ja tästä perussyystä johtuenhan eduskunta on säätänyt lainsäädäntöä jolla velvoitetaan kaikkia sekä lakien että työehtosopimusten kautta noudattamaan tiettyjä minimiehtoja

arvoisa puhemies

ja toivon että te kaivaisitte nyt vielä kerran ottaisitte uuden yrityksen kaivaisitte vielä sen ajattelun että työntekijä tarvitsee jotta hän voi tehdä sen työpanoksensa suojakseen tiettyjä minimiehtoja että häntä ei panna yksin neuvottelemaan palkastaan työehdoistaan björn wahlroosin kanssa

on selvää että tässä keskustelussa on paljon sellaisia argumentteja jotka ovat keskenään ristiriidassa ja kaikkein vaikeinta tietysti meidän on aina arvioida tulevaisuutta

kun tätä päätöstä tehdään on kuitenkin pakko ottaa eräitä reunaehtoja tosissaan ja näihin reunaehtoihin kuuluu väistämättä ilmastonmuutos

tämäkin liittyy siihen että se ei ole kohtuuton kustannuksiltaan ei maksa kovin paljoa mutta puuttuisi yhteen todella kipeään epäkohtaan eli siihen miten edes työttömyysturva ei ole kaikkien kansalaisten käytettävissä

se on dramaattisella tavalla muuttanut koko sitä todellisuutta jossa suomalaista koko euroopan ja koko maailman päätöksentekoa tehdään

siitä että ihminen on ilmastonmuutoksen aiheuttanut meillä on riittävä ja riittävän pitkälle menevä näyttö ja tiedeyhteisön valtaisa enemmistö on tästä yhtä mieltä

ihmisen oma toiminta ja ennen muuta fossiilisten polttoaineiden käyttö on nostanut ja on edelleen nostamassa huolestuttavalla tavalla maapallon keskilämpötilaa

en kelpaisi myös ja matolta

lindroos oli

silloin kun energiantuotantoa katsotaan joudutaan miettimään mitkä ovat oikeita teitä johtaa meidät pois hiilidioksidipäästöjä tuottavien fossiilisten polttoaineiden käytöstä

tällä alueella voi sanoa että jokainen päätös joka tehdään on luonteeltaan vaikea ja vaatii asioiden monipuolista punnintaa

arvoisa puhemies

huovisen johdolla erinomaista työtä ja siinä olevat ehdotukset saavat kyllä sosialidemokraattisen ryhmän kannatuksen mitä tulee ryhmän kantaan

senkin takia painopisteen siirtäminen uusiutuviin energianlähteisiin on oikea johtopäätös ja on ilahduttavaa että siitä sentään tässä eduskunnassa vallitsee huomattava yksimielisyys

daisy s

erityisen tärkeätä on että tämä työssäkäyntialue otetaan vakavasti koska ei saa olla niin että tämä johtaa siihen tulkintaan että ison kaupunkikeskuksen alueelle ei voi rakentaa mutta sitten naapurikunnan alueelle voidaan siihen kaupungin rajalle rakentaa

arvoisa puhemies

uusiutuva energiantuotanto on se sitten tuulta aurinkoa biopolttoainetta bioenergiaa tai vesivoimaa on kaikki sellaista että niiden taakse on helppo asettua mutta sitten joudutaan kysymään millä aikavälillä tämä siirtyminen voi tapahtua ja joudutaan kysymään kuinka paljon tämä tuotanto tarvitsee yhteiskunnan tukia

siis ed

jutta urpilainen ei esittänyt kotitalousvähennyksen määrän lisäämistä ja minä en suinkaan vastustanut sitä vähennystä vaan vastustin sitä että se on epäoikeudenmukainen kun iso osa ihmisiä enemmistö jää sen ulkopuolelle

lopuksi puutun tähän vahvistamismenettelyyn

eikö niin ministeri vapaavuori

katsoisin että tässä olisi kyllä edellytykset lisätä luottamusta tätä prosessia kohtaan sillä että voitaisiin selvittää se että valtioneuvosto kokonaisuudessaan vahvistaisi maakuntakaavan

nyt tehdyn selvityksen pohjalta mielestäni johtopäätös on että nopealla aikavälillä ei ole näköpiirissä ja nopealla aikavälillä tarkoitan lähimpiä kahta vuosikymmentä täydellistä siirtymistä uusiutuviin energianlähteisiin

kaksi miljoonaa suomalaista ei kykene tekemään tätä vähennystä koska te ette suostu korjaamaan sitä niin että sitä saisivat myös muut kuin omakotitaloissa asuvat

silloin voidaan luottaa siihen että kaikki näkökohdat tulevat avoimesti esille ja viimekätinen päätöksenteko on valtioneuvostolla

pyydän että katsotaan eduskunnan pöytäkirjat ed

ei ole sellaista teknologiaa käytössä eikä sellaisia varoja joilla voitaisiin tätä kehitystä nopeuttaa niin että luovuttaisiin kokonaan jostain muista energianlähteistä eli joko fossiilisista tai ydinenergian käytöstä

karpela ja siteerataan oikein

niin ei voi olla että meillä on kolmen maakunnan alueella samoilla nurkilla jokaisella omat ostoskeskukset ja tiet alkavat ja päättyvät eri tavalla siitä riippuen mitä maakuntakaavassa on hyväksytty

afganistania koskien kokoomuksen esittämä ajatus siitä että suomi ottaisi kokonaisen oman alueen vastuulleen merkitsisi tosiasiassa erittäin huomattavaa joukkojen määrän lisäämistä

kun otetaan huomioon se reunaehto joka meillä on pakkona edessämme kaikilla eli hiilidioksidipäästöjen vähentäminen niin mielestäni siitä seuraa että joudumme käyttämään myös ydinenergiaa tässä päätöksenteossa osana ratkaisua

samalla se saattaisi merkitä myös sitä että joutuisimme ottamaan pitkäaikaisen sitoumuksen vastaan sotilaallisesta läsnäolosta afganistanissa

kun näin teemme pyrimme olemaan sekä ympäristömme edessä vastuullisia mutta vastaamaan myös siihen haasteeseen että suomen talouskehitys voisi jatkua sellaisena että pohjoismainen hyvinvointimallimme olisi talouden puolesta myös jatkossa mahdollinen

samaten on syytä sanoa että ei tietenkään ole niin ei afganistanissa eikä missään muuallakaan että suomalaisten siviilien vieressä ovat he sitten opettajia maatalousalan työntekijöitä tuomareita tai poliiseja pitäisi suomalaisen sotilaan kulkea

mitä tulee työllisyysmäärärahojen tasoon niin minä ymmärrän kyllä tämän asian ytimen olevan niin että te olette nyt siinä ongelmatilanteessa jonka kokoomus keitti teille kun hallitus aloitti työnsä

tullaan monta kertaa kysymään sen perään kuinka paljon voidaan käyttää veronmaksajien euroja sellaisen bulkkitavaran kuin sähkön tuottamiseen

näillä asioilla ei ole keskinäistä yhteyttä vaan kyllä tämän perusturvallisuuden täytyy perustua koko maan tarpeiden hoitamiseen ja siinä tapahtuvaan vastuunjakoon eri maiden kesken ja lisääntyvässä määrin siihen että afgaanit itse ottavat vastuun oman maansa turvallisuudesta

ministeri pekkarinen sanoi täällä meille että kaikkein vaikeinta on uudellamaalla mutta viime viikolla ministeri cronberg ehdotti että nämä valtion työllisyysleikkaukset eli siis valtion työpaikkojen vähennykset pitäisi keskittää helsinkiin ja uudellemaalle

uusiutuvan energian tuki pitäisikin keskittää innovaatiotukeen mahdollisimman pitkälle ja sitten kertaluonteisiin tukiin ja varoa pysyviä sitoumuksia joissa joudutaan maksamaan sähkön käyttämisestä tukirahoja

onnittelen

kyllä tässä ed

toivoisin että tämä olisi yhteinen intressi ja erikseen haluan korostaa että mitä tulee puunkäyttöön pidän selvänä että kiinteän puun käyttäminen kattilassa polttamiseen ei mitenkään voi olla taloudellisesti järkevää

tässä on vakava pyrkimys auttaa eräitä sellaisia ryhmiä jotka ovat selvästi voi sanoa väliinputoajaryhmiä tässä määrittelyssä

tämä ed